oppilaita riittäisi kouluihin mutta kouluissa ei ole riittävästi aloituspaikkoja

hämmennystä aiheuttaa se että kun on jo olemassa valmiit koulut ja oppilasasuntolat vähennetään aloituspaikkoja jolloin tilat jäävät vajaakäytölle ja samaan aikaan lisätään aloituspaikkoja tänne ruuhka suomeen johon joudutaan rakentamaan vastaavat tilat jotka hallituksen politiikalla tyhjennettiin tuolta maaseudulta

joutuuko ylioppilastutkintoa suorittava nuori matkaamaan entistä pidemmälle saadakseen opetusta

näin reuna alueiden oppilaat joutuvat pohtimaan moneen kertaan jättääkö lukio opinnot väliin

moni lukio opiskelun valitseva saattaakin hakeutua muualle ihan vain sen takia että koulumatkat muodostuvat kohtuuttomiksi ja opiskelu sen vuoksi hankaloituu

paljon puhutun pisa tutkimuksen johdosta meidän olisi syytä pikemminkin kehittää ja helpottaa nuorten opiskelumahdollisuuksia eikä hankaloittaa niitä esimerkiksi lakkauttamalla lukioita

kiitos

arvoisa herra puhemies

jyrki kataisen hallituksen tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa luoda edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa

nyt kuntien kontolla on omaishoidon tuen maksaminen ja ainakin tällä hetkellä tuen maksamisen kriteerit vaihtelevat sen mukaan millaisessa kunnossa kuntien kukkaro on

jos hallitus ihan aidosti pyrkisi tavoitteeseensa ja turvaisi yhdenvertaisia palveluja kaikkialle koko maassa niin ensi töikseen se siirtäisi omaishoidon tuen kelan maksettavaksi koska sillä ja vain sillä turvattaisiin yhdenvertaiset palvelut ja tuen saannin kriteerit olisivat samanlaisia koko valtakunnan alueella

eikös se olisi yhdenvertaista että utsjoella ja hangossa ja kaikissa kunnissa siltä väliltä saisivat omaishoitajat tukea yhdenvertaisin perustein

nyt eivät saa ja osa omaishoitoon oikeutetuista jää kokonaan tuen ulkopuolelle kun kunnilla ei kerta kaikkiaan ole varaa maksaa tukea riittävästi

kysymys kuuluu

täysin laskematta lienee se kuinka monta hoidettavaa on jouduttu viemään noin kymmenen kertaa kalliimpaan hoitolaitokseen koska heillä ei ole hoitajia kotona

tässä esimerkissä ei totisesti toteudu hallituksen tavoite yhdenvertaistaa kunnallisia palveluja eikä tällä luoda edellytyksiä kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistoiminnalle

yhdenvertaisista palveluista voidaan perustellusti olla montaa mieltä myös tilanteessa jossa yhdistetään vaikkapa neljä kuntaa yksi suurempi kunta ja kolme pienempää

jokainen rakentaja saa palvelun oman kunnan alueelta mutta jos kunnat yhdistetään yhdistetään samalla myös tämä rakentamisen palvelu

toiminnot sulautetaan keskuskunnan toimintoihin ja nämä kolmen sulautetun kunnan asukkaat joutuvat hakemaan palvelunsa kotikuntansa sijaan sieltä uudesta kuntakeskuksen rakennusvirastosta

ministeri virkkunen totesi puheessaan myös näin

arvoisa puhemies

useissa puheenvuoroissa on viitattu rakennusten homeongelmiin ja me kaikki tiedämme sen kuinka nämä homevauriot ja homeiset rakennukset aiheuttavat suuren terveysriskin

kunnallisen hallinnon ja paikallisen demokratian vahvistuminen lienee kuntaliitosten yhteydessä kyseenalaista sillä näissä nykyisissä ja hallituksen kaavailemissa tulevaisuuden suurkunnissa ylintä valtaa käyttävät kunnanvaltuustot

ongelmana on se kuinka pystytään paikallistamaan tämän homeen olemassaolo rakennuksessa ja se missä kohdassa rakennusta se on

minä en usko siihen että nykyinen valtuutettujen määrä säilyy yhdistyneissä kunnissa vaan valtuutettujen ja lautakuntien jäsenten määrä vähenee

kysynkin ministeriltä onko hallituksen suunnitelmissa tukea tai perustaa jopa tällainen koulutuspaikka jossa koulutettaisiin nimenomaan homeiden etsintään homeitiöitten etsintään erikoistuneita koiria

tämä merkitsee selvästi ja suoraan sitä että kunnallinen demokratia kapenee ja kuntalaisten asioista päättää yhä harvempi henkilö

kuntien taikka kaupunkien osaneuvostot toimivat tehokkaasti paperilla aivan kuten ikiliikkuja mutta kukaan ei toistaiseksi ole saanut sitä käytännössä toimimaan

vaihtoehtojen etsiminen hyvässä yhteishengessä lienee parempi ratkaisu kuin tämä nykyinen jolla hallitus runnoo kuntauudistustaan läpi väen väkisin ja aiheuttaa samalla kansalaisissa epävarmuutta ja muutosvastarintaa

kun hallituksen mielestä vain vahva peruskunta pystyy kantamaan vastuun palvelujen tuotannosta ja palvelujen järjestämisestä arvoisa ministeri minä kysyn

onko hallituksen piirissä pohdittu kuntaliitosten sijaan kunnallista yhteistyötä jolloin kunnat keskittyisivät tuottamaan niitä palveluja jotka kyseiselle kunnalle parhaiten ja luontevimmin sopivat ja vastaavasti ostaisivat naapurikunnaltaan sellaisia palveluja joiden tuottaminen ei ole kustannustehokasta omalle kunnalle

arvoisa herra puhemies

metsästyslakimme kieltää metsästyksen häirinnän mutta kiellosta huolimatta on jo selviä esimerkkejä siitä että laillista karhunmetsästystä on tahallisesti häiritty

kun lakiesitys ei määrittele tarkemmin kielletyn ravintohoukuttimen laittajaa on mahdollista että karhunmetsästykseen kielteisesti suhtautuvat henkilöt kuljettavat maastoon metsästäjien tietämättä esimerkiksi kuolleiden kotieläimien ruhoja

kun karhua seuraavat metsästyksen vastustajat tietävät millä alueella karhuja yleensä liikkuu ja oleilee he voivat käydä sivelemässä puiden kylkiin hunajaa

eli on äärimmäisen yksinkertaista terrorisoida laillista karhunmetsästystä levittämällä hunajaa maastoon ja kun karhunmetsästäjä laskee koiransa irti ja haukulta kaadetaan karhu ilmoitetaan poliisille että alueella on houkuteltu karhuja hunajan avulla

torso lakiesitys antaa metsästystä terrorisoiville vapaat kädet toimia niin että jokainen laillinen karhunmetsästys voidaan tulkita kohta laittomaksi

on aiheellista kysyä minkä takia

esimerkiksi jäljittämällä karhua yksinään maastossa liikkuva metsästäjä olisi lainsäätäjän mielestä jotenkin huonompi taikka vähemmän toivottava verrattuna seurueessa metsästävään jahtiveljeensä

jos joku eläin käyttäytyy lajityypistään poikkeavalla tavalla ja tukeutuu ihmisasutukseen ravinnonhankinnassaan ei tämän eläimen käyttäytymistä muuteta sillä että sitä taikka sen lajitoveria ajetaan koirien avulla seuruemetsästyksen yhteydessä

edustaja kopralle ihan kommenttina se että tarkastelin tätä asiaa lähinnä nyt poliisin näkökulmasta siis sellaisen poliisin joka tutkii tätä juttua

silloin kun tulee ilmoitus poliisille että on metsästysrikosepäily ja poliisi lähtee hakemaan näyttöä niin on tavattoman vaikea selvittää sitä kuinka tämän tekijän tahto suhtautuu tekoon

meillä on käytännön esimerkkejä paikkakuntaa en halua sanoa siitä että laillisen karhunmetsästyksen yhteydessä kaadettiin karhu ja kun karhu oli kumossa tuli paikalle tietyn tutkimuslaitoksen tutkija joka ilmoitti että he ovat seuranneet tätä karhua ja karhu on otettu haukkuun haaskan läheisyydestä

todettiin että ei rikosta mutta siitä huolimatta asiaa tutkitaan ja nimi on niin sanotusti pitkillä tiedoilla tutkitaan metsästysrikosta ja ampuma aseet ovat poliisin hallussa

tämä on niin tavattoman monimutkainen ja moni ilmeinen laki

jos kaikkinainen haaskapyynti sallitaan niin silloin poistuvat kerralla kaikki tulkinnat näistä eikä tule tällaisia niin sanottuja oikeusmurhia

arvoisa herra puhemies

uudistus vaikuttaa yhteiskunnassamme vuosikymmeniä ja koskee välillisesti lähes jokaista suomalaista myös sellaista joka ei ole puolustusvoimien kanssa missään tekemisissä

nyt näin ei ole tehty

arvoisa herra puhemies

näiden varuskuntien lakkauttamisten jälkeen tulee väkisinkin sellainen vaikutelma että juhlapuheissa luvataan puolustaa koko suomea mutta arkielämässä tehdään sellaisia päätöksiä joiden seurauksena koko maan puolustaminen on mahdotonta

hallituksen suunnalta ikään kuin omistajaohjauksena vakuutellaan että lakkautettavien varuskuntapaikkakuntien väelle tulee etsiä korvaavia työpaikkoja

minä kysyn

nyt on kyse puolustusvoimien työpaikoista mutta viime vuosina olemme joutuneet kuuntelemaan tätä korvaavien työpaikkojen mantraa lähinnä paperiteollisuuden ympäriltä

minun on erittäin vaikea nähdä mitä säästöjä lentosotakoulun lakkauttamisesta tulee mutta erittäin helppoa nähdä millainen turvallisuusvaje syntyy jos lentosotakoulu kauhavalta poistuu

kauhavan lentosotakoulun kenttä on perinteisesti ollut joko etu taikka takapesä riippuen siitä tuleeko uhka lännestä vaiko idästä

pohjanmaalla ei lakkautustoimien seurauksena enää voida käytännön yhteistyötä harjoittaa

pitkien etäisyyksien takia yhteistyö rajoittuukin pelkkien joulutervehdysten lähettelemiseen ja nekin ehtivät perille vain mikäli ne lähettää riittävän ajoissa

kuntataloudesta

vaikka tarkoitus on hyvä hoitaa vanhukset kotonaan mahdollisimman pitkään pahoin pelkään että kotona hoitaminen ei onnistu noin intomielisillä säästötavoitteilla

vanhuksemme eivät selviä kotonaan ilman apua ja hoivaa ja hallituksen velvollisuutena on järjestää kunnille sellaiset resurssit että jokainen tulee asianmukaisesti hoidetuksi olkoonpa hoitopaikka sitten koti taikka laitos

vaikka hallitus väittää kuntarakenneuudistuksella vähentävänsä kuntien tehtäviä riittää vähentämisestä huolimatta kunnilla tehtäviä ja niiden hoitoon tarvitaan selvää rahaa

tuottavuus ja vaikuttavuusohjelman mukaan aluehallinnosta on vähennetty työpaikkoja mutta kansalaisten velvoitteet erilaisten lupien hakemiseen eivät ole vähentyneet samassa suhteessa

on käynyt pikemminkin päinvastoin

tämän seurauksena erilaisten lupien ja päätösten odottaminen kuukausi taikka jopa vuositolkulla hidastaa ja jarruttaa monien tärkeiden hankkeiden aloittamista ja sitä kautta aiheuttaa kansantaloudellemme suoranaista tappiota

tuloksena on ollut muhkeita laskuja sillä mitä ilmeisimmin tuottavuuden ja vaikuttavuuden tavoittelu ei koskekaan yksityisiä toimijoita vaan pelkästään valtion viranhaltijoita

vuosien saatossa on tuottavuuden nimissä suoraan vähennetty satoja poliisin virkoja vedoten siihen että poliisin hallintorakennetta uudistamalla parannetaan tuottavuutta ja sitä kautta myös kansalaisten turvallisuutta

hätäkeskuksia perustettaessa hanketta mainostettiin tehokkaalla yhden luukun periaatteella eli samasta hätäkeskuksesta ja usein vielä samalta hätäkeskuspäivystäjältä poliisi ja pelastuslaitos saavat kaikki tarvitsemansa palvelut

tällä valtionavulla on ollut tarkoituksena turvata tasokas sekä alueellisesti ja sisällöllisesti kattava neuvonta minkä on omalta osaltaan toivottu luovan edellytykset maataloustuotannon harjoittamiseen koko maassa

eli tarkoitus on pitää koko maa asuttuna ja viljeltynä

nyt hallituksen säästötoimien seurauksena pelätään palveluiden hintojen korotuksia ja mahdollisesti myös henkilöstön irtisanomisia

moni tila saattaakin jäädä vaille jatkajaa ihan vain sen vuoksi että nuori viljelijä kokee ammatin liian haastavaksi ja avun olevan liian kaukana

hallitus on huomioinut kasvavat suurpetokantamme ja kasvaneista petokannoista aiheutuneet taloudelliset vahingot

on päivänselvää että petovahingot ovat verrannollisia petojen määrään ja mikäli hallituksen tavoitteena on vähentää nykyisiä petovahinkoja on vähennettävä myös petoja

hallitus esitteli eduskunnalle kunta ja varuskuntauudistuksen

toinen työryhmä on askarrellut varuskuntien lakkauttamisten parissa ja toinen työryhmä on pohtinut kuntien yhdistämisiä ja sitä mitkä kunnat toimisivat keskuskuntina

puolustusvoimat on ollut näihin päiviin saakka hyvä työnantaja mutta nyt kun esitetään varuskuntien lakkauttamisia muun muassa kauhavalla keuruulla jämsän ja mäntän seudulla sekä kontiorannalla muuttuukin näiden paikkakuntien työllisyystilanne oleellisesti

nämä ovat sellaisia asioita joita ei välttämättä ole kuntaselvitystä tehtäessä edes osattu ottaa huomioon vaan on sokeasti lähdetty siitä olettamasta että työllisyystilanne varuskunnan ansiosta on hyvä ja säilyy hyvänä tulevaisuudessakin

kun karu totuus on paljastunut lieneekin päivänselvää että ainakin näiden kuntien kohdalla selvitellään liitoksia uudelleen muuttuneelta pohjalta